jos joku vielä kuvittelee hurjimmissa unelmissaan että me voisimme vielä velkaantua lisää meidän edessämme on kreikan tie jo nykyisellä menolla

siellä nämä alueelta tulevien jätevesien tai alueelta tulevien suotovesien tutkimus on ulkoistettu eräälle tutkimuslaitokselle ja eräälle yrittäjälle joka ottaa kokeet määräaikoina täysin itsenäisesti ilman että yrittäjä kyseinen pampalon kaivostoimija itse niistä mitään tietää raportoi sitten aivan neutraalisti viranomaisille tietenkin mutta sieltä myöhemmin tulee tieto totta kai yrittäjällekin paljonko siellä oli niitä hiukkaspitoisuuksia tai raskasmetalleja tai muita typpeä tai fosforia

nimittäin koko suomen opetusjärjestelmä ja koko länsimainen sivistysjärjestelmä perustuu kristinuskoon enkä näe siinä mitään järkeä että tämä pitkäaikainen hyvä asia heitettäisiin menemään ja sen tilalle tehtäisiin jotakin keinotekoista

asia on saatava niin sanotusti kunnolla haltuun ja se että esimerkiksi itärajalla saatiin venäjän kanssa syntymään sopimus nyt alkavan kesän ajalta on erittäin hyvä asia

yksi muutos koskee sitä että meidän on tehostettava omia toimintojamme ja valtionhallinnon eri osa alueilla saatava enemmän tehtyä vähemmällä rahalla

mutta arvoisa rouva puhemies haluaisin korostaa lopuksi sitä että kun turvapaikanhakijoita kuitenkin maamme rajoilla liikkuu niin muistan elävästi kun edustaja päivi räsänen aikanaan teki aloitteen että jos turvapaikanhakijoita maahan otetaan niin otettaisiin sieltä pakolaisleireiltä koska se olisi hallittua maahantuloa eikä mitään hallitsematonta tilannetta

minkä tautta valtion pitää ruveta siitä tekemään itselleen kustannuksia palkata sinne virkamiehiä kun sama homma hoituu sillä että kyseinen luotettava laboratorio sen tekee laskuttaa yrittäjää ja homma on sillä selvä

jos sitten se luottokelpoisuus heikkenee se näkyy joka päivä meidän suomalaisten arjessa opiskelijoissa lapsiperheissä eläkeläisissä koko suomessa

sen takia tämä asia on kerta kaikkiaan saatava loppuun eikä perustelu joillekin leikkauksille voi olla että käytetään joitakin autoveron leikkauksia täyttämään niitä vajeita joita budjettiin on syntynyt

on taidettu käyttää se autoveron leikkaus jo niin monta kertaa että siitä ei ole jäljellä enää edes sitä edustaja kivelän mainitsemaa jakovaraa sekin on mennyt jo juurimultineen

arvaa oma tilasi anna arvo toisillekin sanoi tasavallan presidentti mauno koivisto aikanaan ja toivoisin että tätä samaa viisautta olisi nyt meissä kaikissa

jos ei investointeja tule niin valtion verotuloja ei tule eikä tule valtion kassaan eikä kuntien kassaan työpaikoista maksettavia palkkaveroja eikä sitten kyseisten henkilöiden eläketurvakaan parane

todellakin on niin että kun esimerkiksi asetuksella säädetään jotkut raja arvot niin ei siinä tarvita virkamiehiä valvomaan sitä

olen puhunut vain siitä että kun saisimme edes ne rakennusluvat että ihmiset voisivat investoida omiin rakennuksiin kesämökkeihin omakotitaloihin kerrostaloihin

lyhyesti vain sen verran tästä verokeskustelusta että näitä raippaveroja nyt pikkuisen nostetaan paremmin ansaitseville tuloveroprosenttia ja pääomaverostakin nipistetään hieman kuten edustaja pia viitanen omassa puheenvuorossaan tuossa alussa sanoi

kun se on kerran annettu viranomaisen valtioneuvoston asetuksella tai peräti laissa niin totta kai sitä pitää noudattaa ja sen valvominen tällä keinoin niin kuin edustaja hassi esittää kuuluu menneeseen maailmaan

totta kai kaikkia asetuksia ja lakeja pitää noudattaa se kuuluu ihan jokaisen virallisen toimijan velvollisuuksiin ja myös näiden yrittäjien jotka saavat leipänsä siitä kun he näitä mittauksia tekevät

mutta toivoisin että kiinnittäisitte huomiota myös siihen toiseen puoleen että jos todellakin tuo pia viitasen tavoite toteutuisi että ihan älyttömille veroille mentäisiin se ihmismäärä jota tämä raippavero koskee on kovin pieni

edustaja pia viitasta naurattaa tämä tilanne mutta niille ihmisille joilta kodin rakentaminen on estetty näillä kaiken maailman luonnonsuojelusäännöksillä tai muilla säännöksillä nämä ovat siellä elävää totta

sitä todella on paljon

nyt jos ajatellaan tätä että nostamme verotusta aivan loputtomiin jos ansiotuloverotus lähestyy aivan valtavan korkeaksi sehän johtaa siihen arvoisa puhemies että meiltä porukkaa lähtee karkaamaan

ei tämä homma koskaan ratkea ellemme saa rakennuslupia helpommalla tai sitten hyödynnettyä luonnon raaka ainevaroja puuta metsää turvetta ja niin edelleen entistä paremmin

toivon tässä järkevyyttä

tämän keskustelun aikana minua on hieman häirinnyt joidenkin varsinkin vasemmistoliiton edustajien puhe vuorot että tässä ollaan puheenvuorot joissa on annettu ymmärtää että tässä pääministeristä oltaisiin tekemässä jonkun asteista uutta kekkosta valtavilla valtaoikeuksilla jotka ovat niin kuin aivan ylitsevuotavia valtavia oikeuksia

hallitusohjelman mukaan byrokratiaa vähennetään ja prosesseja sujuvoitetaan mikä on aivan erinomainen tavoite

ihmettelen tätä edustaja aallon esittämää ajatusta siitä että muka olisi joku tämmöinen ylin ja viisain valta tässä maassa ja nimenomaan taitaa olla edustaja aallon ja edustamansa liiton vihreän liiton ihmisille tämä poikkeussäännön valvominen tässä maassa aina sellainen että heiltä se suurin viisaus korkein viisaus löytyy

eihän kysymyksessä ole tietenkään pääministeri henkilönä

hän on pääministeri valtioneuvoston työskentelyä johtava henkilö joka ei ole yksityishenkilö tietenkään vaan hänellä on se parlamentaarinen kate takanaan

tässä ei ole mitään muuta uhkakuvaa kuin se että kun valtaa hajautetaan keskushallinnosta tänne maakuntiin ja kuntiin päin se närästää oppositiopuolueita mikä on tietenkin aivan ymmärrettävää

minusta on aivan harhaanjohtavaa että tässä ensimmäisessä käsittelyssä on tuotu esille puheenvuoroja että pääministeristä olisi tullut joku valtava vallankäyttäjä

hehän ovat tämän päätösvallan keskittämisen suuria tulenkantajia mutta se on taas heidän asiansa

hän toimii erittäin rankan parlamentaarisen valvonnan alla ja hallituksen sisällä tietenkin kollegaministerit pitävät huolen siitä että noudatetaan hallitusohjelmaa jonka eduskunta on hyväksynyt

sitten jos eduskunta sattuisi tympääntymään hallituksen toimintaan niin se tietenkin välikysymysäänestyksessä antaa hallitukselle potkut ja siinä sitten pääministerikin menee sen siliän tien

siinähän se parlamentarismi toimii eikä olla luomassa tämänkään perustuslain myötä mitään uutta villiä tilannetta jossa pääministeri asettuisi jonkun asteiseen kekkosen asemaan

kysyn teiltä arvoisa ministeri

sieltä korjataan vain tämä euroopan unionin kokouksissa eurooppa neuvostossa tähän asti ollut lievä ristiriita siitä kuka siellä suomea edustaa

monessa hankkeessa mikä koskee nimenomaan haja asutusalue suomea on törmätty tähän kauheaan tosiasiaan että moni iso teollistumishanke on valtavien valitustehtailujen jälkeen jäänyt vuosiksi vuosiksi venymään

on tärkeää että kotimaisia biopolttoaineita kehitetään ja nimenomaan liikennepolttoaineita koska on aivan varmaa että tulevaisuudessa raakaöljyn hinta tulee maailmanmarkkinoilla nousemaan

onko nyt pelättävissä että malminetsintävaiheessa tarvittavien lupien byrokratia aiheuttaa sen että nämä isot kaivosyhtiöt jotka todella haluaisivat investoida ja näille paikkakunnille tuoda sitä kautta uutta työtä vetäytyvät pois koska byrokratia voi viedä vuosia vai onko tämä pelko turha

hallituksen esitys työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun mahdollistamisesta on mielestäni hyvin perusteltu ja asiallinen koska on järkevää että ne henkilöt jotka niille henkilöille joilla on vielä työpanosta ja intoa jäljellä vaikkakin he ovat jo eläkepäiviä viettämässä mielestäni pitää mahdollistaa pienen lisäansion hankkiminen kohtuullisella työpanoksella ja niin että siinä ei heti eläke etu heikkene ja pystyy todella jopa nauttimaan työstä silloin kun sitä itse haluaa

tärkeintä on että valtio pistää rahaa ja panostaa asumismukavuuden ja ennen kaikkea energiatehokkuuden parantamiseen ja sitten vielä niin että on koko ajan muistettava että kun valtio sijoittaa tällä keinoin rahojaan sehän saa verotuloina käytännöllisesti katsoen heti rahojaan pois ja sitten tulevaisuudessa tehdään sitä erittäin tärkeää ilmastopolitiikkaa ja säästetään myös energiaa

hän voi tehdä valtiovierailuja ja luoda suhteita omalla arvovallallaan ja käyttää tietenkin hyväkseen tasavallan presidentin asemaa ulkopoliittisena johtajana suomen hyväksi

tämä on mielestäni olennaista koska jos halutaan työpaikkoja niin vaikka totta kai valitusmenettely pitää olla ja valitusoikeus niin siinäkin varmaan kohtuutta tarvitaan

tässä asiassa mielestäni on syytä pitää nämä isot asiat mielessä ettei hairahduta siihen että lähdetään henkilöimään pääministerin tehtävää esimerkiksi tällä hetkellä ansiokkaasti sitä hoitaneeseen mari kiviniemen henkilöön

on korostettava tässä yhteydessä että kysymyshän ei ole mistään pakkolaista vaan jokainen ihminen omalta kohdaltaan saa asian harkita haluaako tätä etua käyttää vai eikö halua

tässä pelissä kaikki ovat jollakin lailla voittajia

kysyisinkin arvoisalta ministeri vapaavuorelta kun nyt suomessa painitaan näiden homeongelmaisten talojen kanssa onko teillä ollut yhteistyötä esimerkiksi vttn kanssa kun monia rakennuksia on jouduttu homeongelman takia purkamaan

pitää muistaa myös tämä nykyinen talouspoliittinen tilanne

mielestäni kannustinloukkojen purkaminen tässäkin asiassa on kannustettavaa ja hyvää enkä näe siinä mitään hyviä perusteluja olevan sille että kaikki mahdolliset kauhukuvat kaivetaan esille tässä yhteydessä

kun todellakin me voisimme olla biopolttoaineissa liikennepolttoaineissa omavaraisiakin dieselissä siihen pääseminen ei ole edes temppukaan se on täysin meidän omissa käsissämme niin miksi me annamme tämän maan varallisuutta ulkomaille vapaaehtoisesti kun voisimme sen tehdä kotimaassa ja ennen kaikkea puhtaasti

mielestäni lakiesitys on hyvä ja se on vielä kokeilulaki jotta hankitaan kokemuksia minkä jälkeen se voidaan vaikka vakinaistaa

onko teillä yhteistyötä olemassa vttn kanssa että tutkittaisiin miksi nämä talot homehtuvat ettei samaa virhettä tehtäisi toista kertaa

täällähän suomalainen tekniikka on tunnetusti korkeatasoista ja tuleva biopolttoaine olisi teknisesti erittäin puhdasta ja erittäin tehokasta poltettavaa

vuosien ja vuosien puhuminen tässä asiassa ei kovin paljon auta ellei tule päätöksiä

on pyrittävä siihen että non food tuotantoa ehdottomasti edistetään koska maailmassa ruokapula tulee lähivuosina pahenemaan

ei ole mitään järkeä pitkässä juoksussa että me ruuan raaka aineita käytämme polttoaineen tuotantoon

totta kai ministeri pekkarisen mainitsema oivallinen seikka on että ylituotanto voidaan käyttää ja pitääkin käyttää mutta ei missään nimessä niin että sitten kun hätä on silloin pitää pyrkiä non food tuotantoa suosimaan niin kuin eun tavoite lienee

arvoisa herra puhemies

hallitus on viisaasti reagoinut maailmantalouden tilanteeseen mahdollisimman nopeasti etuajassa

arvoisa herra puhemies

tällainen ulkopoliittinen keskustelu on mielestäni erittäin mielenkiintoista ja toivon että tällaisia tilaisuuksia järjestyisi muunkin kuin budjettikeskustelun yhteydessä yhä enemmän

valtiontaloutta on pidetty hyvin ja se mahdollistaa myös lisävelanoton niin että pystymme huolehtimaan siitä että kotimaan markkinoilla todellakin kysyntää pidetään yllä

mutta varsinainen kysymykseni koskee euroopan unionin toimintaa muihin ulkovaltoihin päin tarkoitan euroopan unionin ulkopuolisiin alueihin verrattuna

työllisyystilanne tämänkin päivän tietojen mukaan edelleen on jopa hieman helpottunut parantunut ja pitää muistaa että kun maailmantaloudessa tapahtuu isoja mullistuksia niin on huolehdittava oman talouden kunnosta valtiontalouden kunnosta ja yleensäkin siitä että tässä maassa pidetään valmiuksia yllä siihen että lamankin jälkeen nousukausi alkaa

kun te olette ollut erittäin aktiivinen eu toimija edellisen uranne aikaan ja varsinkin nyt kiitettävästi suorastaan niin onko teillä ollut eu ulkoministerien kanssa keskusteluja siitä että voitaisiin näillä euroopan ulkopuolisilla alueilla tehdä erittäin tiivistä yhteistyötä

esimerkiksi lähetystöyhteistyön merkeissä tuolla ulkomailla saavutettaisiin todella suuria onnistuneita yhteistyön tuloksia ja samalla uskon että syntyisi erittäin tarpeellisia kustannussäästöjä

suomi on hoitanut asiansa hyvin ja sillä tiellä pitää jatkaa ja ministeri pekkarisen oivallinen puheenvuoro myös se vientitakuiden myöntäminen osoittaa sen että vastuuta on kannettu etukäteen

jotta nyt ei tule väärinkäsityksiä kerrattakoon vielä että edustaja hoskonen kyllä lämpimästi kannattaa että raippaveroa otetaan jonkin verran mutta siinä pitää olla kohtuus siinäkin asiassa

kun pieni ihminen syntyy tähän maailmaan hänen ensimmäiset elämänpäivänsä ovat ne tärkeimmät sikäli että saako hän hyvän lähdön kun hän maailmaan tulee

mielestäni keskustelussa siitä onko sairaaloita liikaa lähtökohdan pitää olla aina se pienen ihmisen hyvä selviävätkö äiti ja synnytyksen jälkeen pieni lapsi tähän maailmaan terveinä ja jos on sitten ongelmia niin pitää olla se apu välittömästi

edustaja heinäluoma edustaa täällä erittäin vahvaa veropoliittista kantaa ja toimii kyllä ylituomarina siinä mikä on hyvin ja mikä on väärin ja mikä on oikein mutta hän omana valtiovarainministeriaikanaan poisti varallisuusveron

juttu on niin että jos me tällä tiellä lähdemme kulkemaan että jatkuvasti emme mitään saisi täältä maasta ottaa tai paremminkin tehdä uudistuksia kehittää kokonaisveroaste on sellainen juttu että jos sitä nostamme kovin korkealle niin siinä kyllä työpaikat häviävät

ymmärrän tuon pohjoisen suomen tilanteen että siellä on valtavan pitkät välimatkat ja uskon että tässä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa tähän asiaan löydetään järkevä hyvä ratkaisu

siis pitkät välimatkatkin pitää huomioida mutta kyllä mielestäni synnytyssairaaloiden tason pitää olla niin hyvä että se pieni syntyvä lapsi saa hyvän lähdön elämäänsä koska kun hän saa ensimmäisinä päivinään hyvän avun mahdollisiin ongelmiin synnytyksen jälkeisiin ongelmiin niin silloin hänellä on hyvä mahdollisuus kasvaa terveeksi lapseksi ja aikuiseksi

arvoisa rouva puhemies

työtä pitää saada ihmisille koska ainoa oikea tie elintason kohottamiseen ja eläketurvan kohottamiseen on oikea työ

muuta keinoa ei ole

arvoisa puhemies

arvostan ed

ensinnäkin se on aivan varmaa että esimerkiksi tulevaisuudessa nämä mannertenväliset lentokoneet jotka lentävät esimerkiksi euroopasta yhdysvaltoihin tarvitsevat kerosiinia joka tapauksessa

sähköllä toimivaa jettiä en ole vielä koskaan tavannut

kallis tässä oivallisesti markkinoi varmaan henkilöautoliikenteessä on oivallinen ratkaisu mutta ei missään nimessä raskaassa liikenteessä eikä lentoliikenteessä joihin tarvitaan fossiilisia polttoaineita vielä pitkään mutta niiden korvaamisesta kotimaisilla raaka aineilla minä haluan puhua edelleen

on aivan oikein että laman tilanteissa on elvytetty vahvasti ja on pidetty huoli siitä että kotimainen kysyntä voi hyvin

ei ole tehty niitä virheitä

lapsiperheiltä ja pienituloisilta ei ole leikattu ja on pidetty huoli siitä että tämä sosiaalinen kuilu ei pääse kasvamaan ja pidetään ihmisistä huolta